tämä khat kasvihan on mielenkiintoinen koska on joissakin maissa taitaa olla somaliassa ja jemenissä ikään kuin tällainen kansallinen tapa pureskella miehet pureskelevat tätä khat kasvia ja suomeen sitä sitten tuodaan säkeittäin

se on täällä jo todettu

toisessa lausumaehdotuksessa nimenomaan edellytetään sitä että hallitus edistää uusiutuvan energian käyttöä kaukolämmön tuotannossa eri tavoin mikä on jo käynyt vaan susi käy

ja kuudenneksi ydinvoima sinänsä ei työllistä lainkaan niin paljon kuin hajautettu energian tuotanto

puhemies tässä tietysti eun perussa keväällä

tästä on selvät näytöt

edelleen kolmannessa lausumassa eduskunta edellyttää sitä että hallitus seuraa valituslupajärjestelmän toimivuutta mihin täällä jo ed

tällä hetkellä paljolti uraani on kipsiseoksessa joka on padottu sinne

perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sasi jollakin tavalla ehkä kevennykseksi ennen kuin hän poistui täältä tai muuten totesi että jonkun toisen puolueen ministeri ei olisi tällaista tehnyt

arvoisa herra puhemies

ennakkotapauksesta on kysymys ja lopulta voidaan todeta että on kysymys yhden yrittäjän suosimisesta tästä lex in casu lainsäädännöstä jota on ennakoinut kuntarajan muutos

tosin tämä pato joku aika sitten osittain romahti ja tätä kipsiseosta uraaneineen virtasi alapuoliseen jokeen

asiaa on perusteltu muun muassa yhdysvaltain kansallispuistolainsäädännöllä jossa on osoitettu kansallispuistoja joissa on alueella rakentamista

arvoisa puhemies

asia on edelleen kesken ja ongelma mielestäni on sekin että paikallisella elyllä ei ollut

ensimmäinen on mielestäni kysymys pääkaupunkiseudun neljän kaupungin pakollisesta yhteisestä yleiskaavasta

tämä mahdollisuus minkä täällä ed

maa on luvallinen sillä lupaa suorittaa säteilymit tauksia ne olivat stukin asioita mutta stuk taas ei ollut niitä tehnyt

kuitenkin suomen kansallispuistot on perustettu ennen muuta luonnonsuojeluun ihmisen ja luonnon kohtaamiseen ja meidän luonnonsuojelulainsäädännössämme on hyvin tarkoin kerrottu mitä kansallispuistossa saa tehdä ja mitä ei

tämän käsittelyyn ei saatu valiokunnassa kylliksi aikaa niin että valiokunta olisi pystynyt sen kunnolla käsittelemään kuuntelemaan asiantuntijoita ja ottamaan siihen mietinnössään selkeän perustellun kannan

se on luonteeltaan niin korkea että se ei luo tilannetta joka houkuttelisi tämän tuen käyttöä

asko seljavaara totesi että vuokrafirmojen palvelukseen hakeminen lisääntyisi tämän muutoksen kautta on tietysti ihan oikea ongelma jos se vaikuttaisi voimakkaasti

on selvä että suomi tarvitsee työpaikkoja mutta työpaikkoja syntyisi varmasti myös muuten kuin suuria avolouhoksia avaamalla

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

valiokunnan puheenjohtaja selvitti tilannetta

toisaalta jos energiantuotanto pohjautuu niin kuin nyt näyttää hallituksen energialinja pohjautuvan ydinvoiman lisärakentamiseen niin sekään ei ole erityisen työvoimavaltainen kun laskemme sen miten paljon megawattia kohti tarvitaan työvoimaa

tulen tänne puhujakorokkeelle koska huolimatta siitä että kuulijakuntaa on kohtuullisen vähän tämä mitä puhun saattaa kestää yli kaksi minuuttia

itse en usko että sillä nyt suurta merkitystä on mutta on syytä kiinnittää huomiota niihin ongelmiin mitkä liittyvät näihin yksityisten vuokrafirmojen lääkärien toimintaan

valiokunnan mietintö on kyllä hiukan munkkilatinaa siinä mielessä että täällä lopussa viimeisessä kappaleessa ikään kuin viitataan että viime aikoina keskustelua herättäneet asumisoikeusasuntojen omistukseen liittyvät järjestelyt ovat aiheuttaneet tarpeen varmistaa että ja niin edelleen

huhtikuuta

mutta siinä keskustelun yhteydessä sanon sen nyt vaikka se on vain yksityiskohta ihmettelin lakialoitteessa olevaa tämän mainitun yhdisteen metyleenidioksipyrovaleronin kemiallista nimikettä

toiminnassa ei ole pitkäjänteisyyttä ja siinä on erilaisia ongelmakohtia tiedonsiirtyminen on heikompaa niissä työpaikoissa missä he työskentelevät siis käyvät työskentelemässä

arvoisa puhemies

siinä vain ei valiokunnassa riittävästi eri näkökulmiin riittänyt mahdollisuuksia käsittelyyn

yksinkertaisesti kysymyksessä on tapaus jossa yksityishenkilö on suhteellisen pienellä summalla hankkinut äänivallan osakeyhtiössä jonka omaisuus joka on nähty lee pohjautunut ja omaisuus jopa mittava pohjautuu yhteiskunnalliseen tukeen ja asukkaiden maksamaan vuokraan

nyt arvoisa puhemies teen vastalauseeseen mukaisen lausumaehdotuksen tai uudistaa sen ja totean viitelausumaehdotuksena

arvoisa puhemies

hän kyllä joutui myöhemmin kärsimään nimittäin seuraavalla vaalikaudella ministeri pietikäinen ei edes päässyt ympäristövaliokunnan jäseneksi koska hänen eduskuntaryhmänsä esti sen ikään kuin pitkä käsi koska tässä tapauksessa ministeri pietikäinen omana ministeriaikanaan ei suostunut heikkoon lainsäädäntöön

tämä on tietysti vähän vaikea lukea tähän mutta luen sen kuitenkin että se tulisi sinne pöytäkirjaan sen tietysti näkee tästä ed

hallituksen politiikka tässä kolmen uraanivoimalan rakentamisen liputtamana on ongelmallista ja on tietysti ikävää että eduskunnassa on niinkin laaja tuki tällaiselle hallitukselle joka on hakemassa suomeen jopa kolmea uutta uraanivoimalaa

nyt uusia kansallispuistoja on avattu ja lainsäädäntöä toteutettu

eri näkökulmia tuli esille yllättävän paljon ja voi myös todeta että tältä osin tämä hallituksen esitys on vaillinainen

sillä on näitä ohjelmia ja ohjelmajohtajia koko joukko ja myöskin terveydenhuollon ohjelma on yksi jossa sitra on esiintynyt myös julkisuudessa

hautala sanoi näiden eläinten pidosta jotka joutuvat osiaan ihmisen käyttöön luovuttamaan on tietysti hyvin tärkeä huomio

nyt otetaan taaksepäin hyvin ikävä askel joka on valitettavasti myös ennakkotapaukset mahdollistava lainsäädäntö

eduskunta edellyttää että valtioneuvosto alentaa lainansaajan maksamaa perusomavastuukorkoa myös perinteisten korkotukilainojen osalta samoin perustein kuin tässä laissa

terveyskeskuksien toiminta on asia mikä vaatii lisätukea lisäresursseja nimenomaan myös lääkäreiden kouluttamista siihen suuntaan että terveyskeskustyö voidaan kokea mielekkääksi

asumisoikeusasunnoista on keskusteltu ennenkin kriittisesti ja nyt kritiikki liittyy myös tällaiseen spekulatiiviseen omistamiseen

toivon mukaan jossakin vaiheessa meille tulee lainsäädäntö että myöskään muitten eläimien joita tarhataan turkistarhauksen nimellä pidetään häkeissä ja niin edelleen

siihen on kiinnitetty huomiota myös kriittisellä tavalla

mikään tulevaisuuden päättäjä ei ole sidoksissa niihin hurskaisiin huomioihin että kysymys ei nyt olisi ennakkopäätöksestä

hiltusen mainitsema kysymys toimielimestä joka yhteisen yleiskaavan laatii pääkaupunkiseudulle on jäänyt pohtimatta

se on raskasta vaikeaa vaativaa työtä ja se vaatii ihan omaa osaamistaan ja lääkäreiltä myöskin pitkää pinnaa

nyt tehdään sen kaltainen

vielä puhemies tähän palvelukysymykseen joka tulee lähivuosina olemaan todella kova kysymys

hakolalta mitä tämä merkitsee kun tämä näyttää vähän kummalliselta kun siinä kemiallisessa nimessä ei ole siitä metyleenistä mainintaakaan

pukeutukaamme vain omaan nahkaamme ja sen päällä oleviin muihin peitteisiin

siellä ei paljon potilaita valikoida vaan hoideta

valiokunta kuuli tässä myös valtiovarainministeriöstä budjettineuvos pekka pelkosta joka totesi omassa puheenvuorossaan että jos tämä spekulatiivinen omistuksen siirto jossa on käytetty useampaa osakeyhtiötä äänivallan saavuttamiseksi olisi ollut ajoissa tiedossa valtiovarainministeriössä niin valtiovarainministeriö hänen mukaansa olisi vaikuttanut sen suuntaan että olisi tullut vielä toisen tyyppinen hallituksen esitys

muutamia asioita jotka ovat myös tässä ympäristövaliokunnan mietinnössä

näin ollen tässä mielestäni olisi ja on tarve aikalisään ja asian tarkempaan selvittämiseen

tarhattuja turkiseläimiä ei siis pitäisi tähän käyttää koska siihen liittyy eläinten erittäin huono kohtelu ja eläimen täysin lajille epätyypillinen ympäristö

kahden puinnissa ostoyritys voisi vähentää sosiaali ja terveysvaliokunta jolle perustuslakivaliokunnan

tässä todetaan ettei sitralta puutu riskinottokykyä ja halua tarttua rakenteellisiin uudistuksiin mutta valiokunnan mukaan on kuitenkin tarkoin analysoitava antaako ohjelmapohjainen lähestymistapa nykyisellään riittävän instrumentin käsitellä pitkäkestoisia toteutukseltaan hankalia ja aikaa vieviä uudistuksia

ja kun sitten katsoo täältä hallituksen perusteluiden sivulta neljä niin täällä on järkevämmällä tavalla tämä mutta ei kuitenkaan ihan samalla lailla varmasti järkevällä tavalla mutta ei samalla tavalla kuin tässä ed

toinen kysymys johon haluan kiinnittää huomiota on hallituksen esityksessä oleva valituslupajärjestelmä joka liittyy kahteen pykälään

palvelujen ja myös eläkkeiden leikkaamisuhka on todellinen

mielestäni meidän tulee löytää todellakin sellaisia tuloja tälle yhteiskunnalle että näitä palveluiden leikkaamisia ei synny ja yksi toimenpide on harmaan talouden lopettaminen

sen oikeudellisesta asemasta on ikään kuin kysymys

oli perustus ja timo linna ei ole

mutta tähän asiaan vielä

kuitenkin nimenomaan tämä vat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on se jolla voidaan ohjata esimerkiksi juuri infran rakentamista

tämä on nyt ainut tapa hoitaa tämä asia koska näitä kissan ja koiran nahkoja on yleensä pyritty eri tavoin piilottamaan värjäämällä tai muuten väärennetyillä sertifikaateilla jotenka tällainen yleinen kielto levittämisestä on tarpeen

eli tämä on viesti siitä että myöskin lainsäädäntöä tarvitaan tässä asiassa ohjaamaan näiden yhteiskunnan tuella ja avulla syntyneiden osakeyhtiöiden ja asukkaiden oikeuksia

korkeimman hallinto oikeuden lausunnon mukaan tämä esitys ei ole tarpeellinen

kaikki nyt tietävät että kysymys on tästä metyleenidioksipyrovaleronista ja siitä on nyt sitten kysymys

terveydenhuollon ohjelma pureutui erittäin laajaan ongelmakokonaisuuteen josta sitran suhteellisen lyhytkestoisen ohjelman osuus saattoi kattaa vain yksittäisen osa alueen

siellä on siihen liittyviä lauselmia muun muassa se että meillä pitää olla yhteys sisävesistä järvialueilta merelle mikä kertoo saimaan kanavan merkityksestä ja niin edelleen

kuulimme presidentti hallbergia tässä asiassa ja hänen lausuntonsa on varsin yksiselitteinen

halusin käyttää tämän puheenvuoron senkin takia että on kysymyksessä todella vakava asia

kuitenkin tämän vatin soveltaminen on juuri sitten sitä laillisuusharkintaa ja sen merkitys on tärkeä sitä pitää mielestäni entisestään vahvistaa

hän perusteli sitä myös siltä kannalta millä hallitus taas on tätä selvitysmies tarastin esitystä perustellut eli kaavoituksen sujuvoittamisella ja siitä näkökulmasta lisääkö vai eikö lisää asuntotuotantoa tämä valituslupajärjestelmän laajentaminen hallinto oikeuden ja korkeimman hallinto oikeuden väliin lisääkö se sitten asunto ja tuotantoa vaikka keli ei

näitähän on nimenomaan koriste esineissä myös niin kuin hallituksen esityksessäkin todetaan

kuolemaan johtava väärinkäyttö taloudellisen hyödyn tavoittelu toisten ihmisten terveyden kustannuksella ja vielä sellainen kemikaali joka aiheuttaa myöskin nopean riippuvuuden voi aiheuttaa nopeasti myöskin persoonallisuusmuutoksia ja sitä on siis verrattu amfetamiiniin ja metamfetamiiniin

aivan oikea linjaus ja on hyvä että myös eläintenpitoon kiinnitetään ministeri huomiota

tämän yhteistyön toimivien muotojen kehittäminen edellyttää lisäpanostusta kaikilta osapuolilta

kirjastoautothan ovat suurin piirtein sitä luokkaa että ne kaikki käyttävät dieseliä polttoaineenaan

toivon mukaan myöskin matkaa edetään siihen suuntaan että törkeä metsästysrikos tulisi lainsäädäntöön mukaan

valiokunta painottaa ettei yhteistyön tarve kohdistu vain hankkeiden aloitukseen ja koordinointiin vaan myös operatiivinen toimintaa edellyttää aktiivisuutta kaikilta osapuolilta

siinähän käy niin että autoverolle pantu arvonlisävero poistuu ja autoveroa lisätään suurin piirtein arvonlisäveron verran

tämä on tietynlaista kritiikkiä tietystä näkökulmasta

sitten se ovatko nyt sitten kokoomuslainen kansanedustaja tai ministeri ja mahdollisesti sosialidemokraattinen ministeri jotenkin erilaisia tässä asiassa että osa hoitaa osa ei menee tietysti sellaisen niin sanotun poliittisen huulenheiton piiriin jota tässäkin talossa harrastetaan mutta tässä kohdassa mielestäni se ei ole ihan asiallista

nyt kun koko teollistunut maailma on syöksymässä yhä syvenevään lamaan tässä tilanteessa on tietysti katsottava ne keinot millä me pääsemme lamasta ylös että ne olisivat ympäristöllisesti mahdollisimman kestäviä

itse haluaisin tuoda tähän sen näkökulman että sitra on kyllä omilla hankkeillaan pyrkinyt edistämään terveyden ja nimenomaan myös sairaanhoidon yksityistämistä

kasvin puhe esittelypuheenvuoroksi voisi sen nimetä tästä hallituksen esityksestä oli myös hyvin selventävä

presidentti hallbergin näkökulma on se että esitys lisää työtä korkeimmassa hallinto oikeudessa eikä sujuvoita tästä johtuen kaavoitusta

tämä merkitsee että yrityksiltä kuten kunnilta ja kuljetusyrityksiltä poistuu mahdollisuus vähentää arvonlisävero pakettiautoa ostaessaan

se on luonut ja pyrkinyt luomaan uusia näkökulmia uusia rakenteita rakenteellista uudistamista niin kuin täällä valiokuntakin toteaa mutta lopputuloksena kuitenkin näistä on ollut ja on tällainen kermankuorintamenettely

täällä hallituksen esityksen perusteluissa viitataan terveydenhuoltoalan järjestelmiin esimerkkeinä toimialan tietohallinnon ohjauksesta tällaisella otsakkeella kohtuullisen laajasti

tämä vastaus on ihan yksiselitteinen

mielestäni hallituksen tekemä moka pitäisi poistaa valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä

vahvistamisesta vielä haluaisin painottaa juuri sitä näkökulmaa että ympäristöministeriön asema on tärkeä se on esittelijänä myös tässä asiassa

kun autoveron osalta siirrytään seuraavaksi linja autoihin ja kuorma autoihin on tärkeää että autovero voidaan kaikissa tapauksissa kokonaan poistaa uutta kalustoa hankkivilta kuljetusyrityksiltä

tässä nimenomaan puhutaan ja kuvataan niitä jo tehtyjä ratkaisuja jotka liittyvät esimerkiksi kansaneläkelaitoksen ylläpitämään kansallista terveysarkistoa koskevaan säädökseen taikka e reseptiin eli sähköiseen lääkemääräykseen

arvoisat kansanedustajat ympäristöministeriötä on yritetty heikentää koko ajan pitkin tämän neljän vuoden matkaa muun muassa ja sitä ei pidä jatkaa tällaista toimintaa

oli hyvä että ed

julkiselle terveydenhoidolle veronmaksajien niskaan jää nimenomaan akuuttihoito päivystykset raskas ja

arvoisa puhemies

todella taloudellisten resurssien puute on ollut yksi syy miksi rakennussuojelulaki joka tällä hetkellä vielä on voimassa ei ole suinkaan aina toteutunut

laukkanen on tehnyt voisi sanoa älykkään lakialoitteen

edelleen on puhuttu tästä vahvistamisesta vielä ja sanottu että se tieto on maakunnissa ja sitten ympäristöministeriö ei ymmärrä vahvistaa

kirurgia nimenomaan syöpähoidot synnytykset ja myöskin elinsiirtokirurgia yleensä tehohoito elämää pelastava välitön hoito kaikkein kallein ja raskain hoitotapa

kummatkaan eivät ole oikein edenneet ja meillä on jatkuvasti terveydenhoidon puolella ongelma keskussairaaloiden yhteydenpidossa terveyskeskuksiin ja sitten sairaaloissa on vielä sellainen ongelma että nämä tietojärjestelmät sairaaloiden sisällä ovat niin alkeellisia että ne päinvastoin vievät aikaa lääkäreiltä

arvoisa puhemies

kouvolassa taas vähän vanhempi kasarminmäki on ammattikorkeakoulun käytössä ja siellä se luo erittäin hyvän viihtyisän kokonaisympäristön

kuitenkin otetaan esimerkki aivan uusi ajankohtainen kotkasta jossa on itärannan asemakaava hyvin merkittävä luontoalue suomenlahden rannalla

eli juuri käytön löytäminen niille on varmasti ongelma ei mikään yksinkertainen asia

itse kyllä ajattelen niin että maakuntien liiton tehtävien lisääminen toisaalta on sellaista että annetaan ikään kuin vastuuta joukolle jolla välttämättä ei ole niitä resursseja

valtuusto hyväksyi sen äänestyksen jälkeen kouvolan hallinto oikeus kumosi sen

mutta juuri se olisi tärkeää että eri ajanjaksoilta ja ikäkausilta saadaan erityyppisiä rakennuksia suojeltua tai säilytettyä

näin ollen tällainen sairaanhoidon sitra tyyppinen kehittäminen ikään kuin julkisen ja yksityisen sairaanhoidon limittäminen ei ole mielestäni ollut myöskään kuntien kuntien veronmaksajien ja kokonaisuudessaan yhteiskunnan edun mukaista

erikoislääkäri onkin voinut laskea joutuvansa kuluttamaan omalla poliklinikallaan noin neljäsosaa pitemmän ajan potilaan hoitoon kuin ennen tämän sähköisen järjestelmän käyttöönottoa

sitten se on se ongelma mikä on se demokraattinen vaikutus äänestäjien vaikutusmahdollisuus

ei ole siis niin että hallinto oikeus olisi jotenkin ympäristöministeriövetoinen vaan se katsoi oikeusharkintaa aivan niin kun ympäristöministeriökin vahvistaessaan maakuntakaavat

toinen on sitten tämä myöskin yritys hallitukselta vaikuttaa asiaan eli tämä korkotuettu lainoitus ja rakentaminen uusrakentamisen puolella